se kohtuuhintaisuus on meillä se avainsana koska me olemme lähteneet siitä hahmottamaan meidän asuntopoliittista linjaamme että samaan aikaan kun on se suhdannejärki eli on järkevää rakentaa on työllisyyssyistä pakko rakentaa ja saatava rakentamista liikkeelle niin on mahdollisuus tehdä myös hyvää sosiaalipolitiikkaa eli hillitä vuokrien nousua ja hillitä vuokrien nousua on sama kuin rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja

tästähän kuten edustaja aalto edellä kertoi meillä on ollut vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa johdonmukainen yhteistyölinja jossa olemme vaatineet ja edellyttäneet että tämä asia pitää saada kuntoon

eli kaiken kaikkiaan tulen hyvin tarkasti kuuntelemaan mitä kantoja eduskunta tulee arvioinnissaan ottamaan ja minä uskon että se tehdään täällä varmasti huolellisesti tosiaankin valiokunnan johdolla

on hyvin tärkeää että tämä selvitetään niin ympäristövaliokunnassa kuin meillä valtiovarainvaliokunnassakin ylipäätään tämä ympäristöhallinnon resurssikysymys

kyllä tässä nyt arvoisa keskusta teidän takkinne kääntyy todella nopeaa tahtia se kääntyy nopeaa tahtia niin kunta asiassa kuin kreikka asiassakin

olen siitä hyvin pettynyt puhemies että perussuomalaiset ovat nyt siirtyneet täysin tälle oikeistolaiselle porvarihallituksen linjalle

minä ainakin olisin ensisijaisesti heidän kannaltaan huolissaan siitä miten saamme heille toimeentulotuen edellytyksiä ja miten saamme työtä heille miten saamme ylipäätään elämisen edellytykset hyviksi niin että rahapussissa olisi muutakin kuin matti

ja tulemme muuten jatkamaan tätä niin kauan kuin hallitus toivottavasti jossain vaiheessa ymmärtää että leikkauskierre vain syvenee taantuma jatkuu huonot näkyvät jatkuvat ellei nyt tässä ja nyt tule työllisyystoimia tässä ja nyt tule toimenpiteitä joilla parannetaan työllisyyttä ja työllisyysmäärärahat turvataan

tämä vauhti on niin hirvittävän nopea että kohta olisi varmasti parempi että te ette pukisi päällenne takkia ollenkaan

tämä soininsipilän hallitus hyvin ikävällä tavalla jättää hyväosaiset ulos talkoista ja on valmis siltä kaikkein heikoimmalta kaikkein pienimmältä työttömältä ihmiseltä ottamaan

puhemies

totta kai tavoitteina työllisyys ja kilpailukyky ovat hyvä asia mutta siinähän tämän koko politiikan juju on että täällä eduskunnassakin kun me olemme tätä valtion taloutta täällä suomessa yrittäneet pitää kunnossa ja parantaa työllisyyttä kyllä meidän keinomme ovat aivan erilaisia sosialidemokraateilla kun vertaamme oikeistohallituksen keinoihin

siksi me olemme esittäneet että tämän lisäksi hallitus ryhtyisi toimiin myös tämän omavastuukoron puolittamiseksi jolloin saataisiin myös tätä kohtuuhintaisempaa asuntotuotantoa synnytettyä

aluksi kuitenkin totean tähän aiempaan debattiin viitaten että kyllä tämä ympäristöministeriön kohtalo on äärimmäisen tärkeä kysymys ja on ikävää jos tällaisia mustia pilviä sen osalta ilmassa on

siksi minä nyt sitten kysyn ministeri pekkarinen teiltä voisitteko te kenties hallituksen puolesta muutaman sanan sanoa myös tästä hätäkeskusasiasta joka täällä kuitenkin edustajia kovasti tuntuu puhuttavan

tällä kertaa aihe on sitten energiatodistukset

tässä nimenomaan puhutaan nyt energiatodistuksia koskevasta tietojärjestelmästä ja siitä on kaiken kaikkiaan kyse

arvoisa puhemies

eli tämä on mielestäni sellainen todella tärkeä seikka huomata kun tänä päivänä samaan aikaan kun esimerkiksi asuntovelalliset hyötyvät koronlaskusta mikä on hyvä asia niin vuokra asujat eivät hyödy tästä ja heillä on kovat vuokrannousut

toinen iso pettymys on se että tässä vieläkään ei todellakaan ole mukana tätä windfall veroa jolla oikeudenmukaisella helpolla tavalla voitaisiin valtiolle kerätä rahoja useita satoja miljoonia euroja joita esimerkiksi voitaisiin sitten käyttää joukkoliikenteen täysin riittämättömien resurssien korjaamiseen esimerkiksi

toivoisin kyllä että eduskunnalta tulisi selkeä viesti siitä että ympäristöministeriötä missään nimessä ei pidä lakkauttaa vaan se tulisi säilymään itsenäisenä myös jatkossa

nimittäin samaan aikaan kun keskusta sanoo että te haluatte kasvua niin miten ihmeessä voi olla niin että täällä muutama viikko sitten edustaja pekkarinen vaati kulutuskyvyn leikkaamista

tässä esitetään muutettavaksi lakia siten että tehdään säännökset tietojen rekisteröinnistä mitä siis nyt arassa parhaillaan tapahtuu

erkki tuomioja taisi aika hyvin sanoa niin kyllähän kilpailukykyä vahvistavia keinoja ei varmastikaan ole se että lisätään tuloeroja ja epätasa arvoa kun ainakin suomihan on pärjännyt aina maailmalla kilpailukykytutkimuksissa juuri siksi että meillä on vahvat hyvät julkiset palvelut tasa arvoinen koulutusjärjestelmä ja kaikilla ihmisillä oikeus ihmisarvoiseen elämään rahapussiin katsomatta

arvoisa herra puhemies

puhemies

sosialidemokraattien yksi sellainen punainen lanka mikä meidän elvytyspolitiikkaamme ja talouspolitiikkaamme kuuluu tänä päivänä ja ylipäätään yhteiskuntapolitiikkaamme on ympäristövetoinen kasvu eli se miten samaan aikaan torjutaan ilmastokriisiä ja työllisyyskriisiä ja luomme sellaisia työpaikkoja joista myös ympäristö kiittää

ja koska näitä työllisyystoimia on laiminlyöty siksi ollaan leikkauskierteessä ja siksi olemme saaneet ikäviä uutisia budjettiriihestä eli vastoin kaikkia lupauksia tehdään lisäleikkauksia ja tehdään lisäleikkauksia heikompiosaisilta

me emme missään nimessä halua esimerkiksi leikata pienituloisten ostovoimaa eläkeindeksijäädytyksin tai työmarkkinatukijäädytyksin vaan päinvastoin tämän hallituksen talouspolitiikkahan on siinä mielessä ollut hyvin viisasta että samaan aikaan kun tehdään vastuulliset sopeuttamistoimet samaan aikaan panostetaan siihen kasvuun panostetaan siihen työllisyyteen tehdään tällaisia lisätalousarvioita joissa on työllisyyspanostuksia ja tehdäänpä se vielä kaiken kukkuraksi oikeudenmukaisella tavalla siten että myös se suurituloinen osallistuu lamatalkoisiin jnp

mutta sinänsä olen kyllä siitä hyvin ylpeä että esimerkiksi meidän sosialidemokraattien pelastusrenkaassa meidän elvytystoimemme ovat hyvin ympäristöystävällisiä ja nämä asiat sopivat hyvin yhteen

kun kuuntelen kokoomuksen linjaa suhteessa windfall veroon niin kyllä minä sanon että siinä teidän järkivihreästä linjasta voi poistaa sekä järjen että vihreyden siinä mielessä torjuva linja se tähän järkevään uudistukseen olisi

oli puhemies hieman ikävää se että kyselytunnilla sekä pääministeri sipilä että ministeri soini jättivät vastaamatta heille esitettyihin kysymyksiin lupausten pitämisestä koska se on kuitenkin politiikan luottamuskysymys

tietojärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten energiatodistusten valvontaa ja tätähän myös eduskunta on korostanut omissa lausunnoissaan matkan varrella

minun mielestäni todella huolestuttavaa on se että tämän kilpailukykysopimuksen kautta nyt euroopan kautta yritetään ujuttaa näitä samanlaisia oikeistolaisia talouspolitiikan arvoja suomalaiseen päätöksentekoon tosiasiassa vaikka toista yritetäänkin puhua

haluaisinkin ministeriltä tiedustella oletteko te miettinyt erilaisia mekanismeja tai toimenpidekokonaisuuksia joilla hillittäisiin myös vuokrankorotuksia

meidän pelastusrenkaassamme on mukana myös merkittävät satsaukset uusiutuviin energialähteisiin ja lisäksi rakentaisimme raiteita ja ekologisia koteja

se ei voi olla kauhean reilu tilanne että samaan aikaan kun tulee hyväosaisille veronkevennyksiä tai muita niin vuokra asujat ovat todella todella tukalassa tilanteessa

tämä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää riippumatonta valvontajärjestelmää ja valvonnalle asetetaan myös määrällinen velvoite

kun olette ministeri mielestäni ansiokkaasti ottanut kantaa windfall veron puolesta ja esimerkiksi meidän vaihtoehtobudjetissamme lisäisimme merkittävällä tavalla ympäristöveroja niin windfall veroa kuin laajentaisimme jäteveron yksityisille kaatopaikoille kuin sitten ottaisimme käyttöön myös pakkausveron toivoisin ministeriltä kantaa tähän verotuspuoleen ympäristöverotuksen vahvistamiseen koska myös ympäristöasiat ovat niin kokonaisvaltaisia että niitä pitää pystyä katsomaan poikkihallinnollisesti

esitettiin sitaatteja

eli tämä talouspoliittinen yhtälöhän on hyvä ja varmasti olemme siitä kohtuullisen samaa mieltä kun kerroitte että tämä on seiskan tyydyttävä hallitus mutta ihmettelen juuri tätä keskustan näkemystä pitääkö nyt sitten kulutusta leikata vai eikö vai mikä tämä yhtälö mahtaa olla

itse olen tähän toimenpidekokonaisuuteen esittänyt joskus myös sellaista että samalla tavalla kuin asuntokauppojen myyntitilastot ovat nyt julkisia millä hinnalla myydään myös vuokratilastojen tulisi olla vastaavalla tavalla julkisia

kyllähän se tosiasiassa tarkoittaa että olemme sitoutuneet pääministerin siunauksella nyt tiettyihin linjanvetoihin jotka ovat oikeistolaista talouspolitiikkaa

tässä ympäristöministeriön pääluokassa näitä rahoja kohdistuu muun muassa ympäristötöihin ja asuntojen ekologiseen peruskorjaukseen

siellä on selkeitä ey vihjauksia ja tuloveron kevennyksiä viittauksia tuloveronkevennyksiin eikä se tasaverokehitys sieltä paperista pois edelleenkään ole

kyllä minun toiveeni on sama kuin koko sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan antti lindtmanin että me haluaisimme että kokoomus kertoo kantansa

nyt leikataan

pääministeri sipilä oli kertonut että näistä etuuksien tasoista ei leikata ja nyt olemme nähneet kehyspäätöksen jossa leikataan muun muassa lapsilisien tasosta työttömien peruspäivärahasta työmarkkinatuesta sairauspäivärahasta vanhempainrahasta kotihoidontuesta kansaneläkkeestä rintamalisästä vammaistuesta ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

mutta uskon että vielä enemmän kuin me haluaisimme suomalaiset eläkkeensaajat haluaisivat että kokoomus kertoo kantansa vastaa sanoistaan ja korjaa tämän valuvian tämän vakavan valuvian mikä tässä nyt on

kyllähän tämä on oikeudenmukaisen verolinjan budjetti mitä suurimmassa määrin

asuntopuolesta meidän pääsanomamme on se että nyt kun rakennetaan ihmisille yhteiskunnan tuella koteja niin on hyvä että vuokra asuntotuotanto on elpynyt mutta ongelma on se miten näiden syntyvien vuokra asuntojen hinnat voisi saada tässä tilanteessa halvemmiksikin kohtuullisiksi niin että bussikuskeilla ja sairaanhoitajilla olisi paremmat edellytykset myös näissä taloissa asua omissa kodeissaan

tälle vuodelle nostettiin pääomaveroa nyt tulee solidaarisuusvero kaikkein rikkaimmille tulee miljoonaperinnöille lisäveroa suurimpia eläkkeitä verotetaan enemmän tämä on todellakin nyt sitä robinhood politiikkaa

kun on seurannut historiaa viime vuosina ja tätä keskustelua niin on vain kerta kaikkiaan niin että tämä on koettu yleisesti ottaen eläkkeensaajien keskuudessa hyvin epäreiluksi asiaksi kun joskus aikanaan verotuksen tasot eivät ole olleet yhteneväisiä

nyt kansa antoi luottamusta nyt me teemme

laiminlyömällä työllisyystoimet ollaan leikkauskierteessä jossa hallitus tekee hyvin epäoikeudenmukaisia epäinhimillisiä julmiakin arvovalintoja

tästä on keskusteltu aina pitkään ja ehkä juuri siksi tämä sali on aika tyhjä että moni edustaja tunnistaa tämän ongelman ja kokee sen hyvin kiusalliseksi kun nyt tämä veroero revitään tällä räikeällä valuvialla taas auki

sitten tietenkin aika kylmää kyytiä muuten kunnissa työtä tekeville naisille esimerkiksi on se että täällä on elementtejä siitä että julkista sektoria pitäisi avata ja selkeätä suuntaa siihen suuntaan että määriteltäisiin ja jäädyteltäisiin palkkoja esimerkiksi julkisella sektorilla

mutta tietenkin on hyvä ja oikeastaan hyvin miellyttävää se että nyt perussuomalaiset vähän jälkijunassa tulevat sdpn linjoille ja puhuvat tästä robinhood meiningistä ja muusta

me tulemme myös tekemään vaihtoehtoiset kehyslinjaukset ja jatkamaan tulevina vuosina vaihtoehtobudjettien tekemisiä ja tässä työssä me haluamme olla sitkeitä ja johdonmukaisia

se ei vaan käy se on erittäin huono suunta

kokoomuksella on ollut kanta ennen vaaleja ja sen jälkeen on ollut kolme eri kantaa mutta tietenkin tällä hetkellä valitettavasti se kanta on fakta mikä meillä tässä edessämme on budjettikirjan myötä

korjausrakentamisesta sen verran kun ministeri vapaavuori täällä ihmetteli sdpn linjoja ja kertoi että hallitus tekee juuri tätä että meidän oma esityksemme on toisin kuin hallituksen että me haluaisimme myös perusparannuksen osalta parantaa korkotuen ehtoja ja porrastaa ne ekologisesti siten että nimenomaan vuokra asuntoja voitaisiin tämän tuen kautta peruskorjata

sitä ei tule hyväksyä ei kotimaisessa päätöksenteossa saatikka sitten niin että sitä yritetään ujuttaa meille euroopan unionin kautta

tätä uutta lainsäädäntöä tarvitaan muun muassa siksi että tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot katsotaan osittain henkilötiedoiksi

se ei liene kenellekään epäselvää

kaiken kaikkiaan meillä on myös kaksi muuta lausumaa tässä vastalauseessa

mitä tulee asumiseen se mistä me sosialidemokraatit olemme erittäin huolissamme on se että tässä nyt kaiken kaikkiaan kun tarvittaisiin järeitä toimenpiteitä muun muassa korjausrakentamisen edistämiseksi perusparannuksen edistämiseksi hallituksen keinot ovat hyttysen kokoisia

toinen koskee tätä metsähallitusta josta siis toteamme sen saman mistä olemme aiemmin tässä salissa käyneet keskustelua ja toisessa valiokunnassa tehneet nämä asiapäätökset

yksityiselämän kunnioittamiseksi tietoja tulee niiden käsittelyssä suojata

nämä asiat huolestuttavat

onko teidän linjanne nyt sitten tämä edustaja puheenjohtaja sipilän lisää velkaantumista kannattava linja vai esimerkiksi edustaja pekkarisen linja koska hän keväällä tässä salissa sanoi että pitää leikata kulutusta

sehän on ihan hyvä juuri että se on budjetin sisäinen rahasto koska se on viime kädessä eduskunnan päätösvallan alla

tällaisia tietoja ovat paitsi henkilöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset myös kaikenlaiset tunnistetut ja tunnistettavissa olevat luonnollista henkilöä koskevat tiedot

tässä yhteydessä kun asia liittyy lisätalousarvioon esitämme lausumaa jossa edellytämme että metsähallituksen johtamisjärjestelmän uudistaminen on tehtävä niin ettei vesi ja maa alueita siirretä pois julkisten hallintotehtävien taseesta julkisten hallintotehtävien hoitaminen itsenäisesti turvataan eivätkä luonnon monimuotoisuus suojelu retkeily ja virkistysintressit vaarannu

me olemme kautta linjan olleet johdonmukaisia vastuunkantajia olemme kysyneet pankkien ja sijoittajien vastuun perään täsmälleen niitä samoja kysymyksiä mitä ihmiset kysyvät tuolla prisman edessä kun tavataan

on totta että hallitus on tämän väliaikaisen remonttituen tehnyt mutta meidän kritiikkimme sitä kohtaan on ollut se että se ei ole tähän asti ollut ekologisesti rajattu

viekää tämä teidän eduskuntaryhmäänne käsiteltäväksi

lähtökohtaisesti on sovittu että sinne kertyneitä varoja sitten käytetään tämän tulevan mekanismin hyväksi ja näillä varoilla ehkäistään kriisien syntyä

me olemme myös kantaneet huolta siitä tämän kotitalousvähennyksen osalta että samaan aikaan kun annetaan omakotiasujille tämä vähennys niin samaan aikaan se tavallinen ihminen siellä kerrostalossa tai rivitalossa ei saa tätä samanlaista oikeutta hyödynnettäväksi jotta niitä elintärkeitä peruskorjauksia näissä asunto osakeyhtiöissä voitaisiin tehdä

eli onko keskustan linja kulutusta leikkaava vai velkaa lisäävä

ottakaa tämä siellä esiin ja korjatkaa tämä niin sitten ainakin eräs esitys mikä tulisi perua tulisi hyvällä mielellä peruttua

esimerkiksi pientalon osoite ja rakennustunnus kuuluvat tällaisiin tietoihin

zyskowicz voisitteko te ystävällisesti vastata minulle mitä ihmettä se sitten tarkoittaa kun oecdtä euroopan unionin komissiota useita talousoppineita myöten kerrotaan että teidän veroelvytyksenne menee pääosin sukanvarteen ei ole tehokasta ei tuo työpaikkoja

dem

jos ei tässä paikassa eduskunnassa saa puhua siitä mikä on poliittisten puolueiden tavoite niin missä ihmeessä siitä saa puhua ja miksi poliittiset puolueet on ylipäätään sitten keksitty jos ei puolueilla ole omia tavoitteita omia ihanteita minkä pohjalta yhteiskuntaa kehitetään

kun oppositio kysyy näitä kantaa huolta näistä niin ei silloin käy että täällä joku edustaja tulee sanomaan että nämä puheet ovat vähän niin kuin lähiöpubijuttuja niin kuin tänään esimerkiksi eräs edustaja tuossa hallituspuolueen keskustan riveistä sanoi

mitä tulee tähän rahoitusmarkkinaveroon olen kyllä hyvin hämmästynyt jos edustaja mustajärvi huolimatta kaikesta siitä ideologisesta puheesta mitä olen teidän suustanne kuullut vastustaa sitä koska sillähän nimenomaan suitsitaan markkinavoimia oikeudenmukaistetaan verotusta

kotitalousvähennyksen osalta olemme tuoneet esiin sen kritiikin että ei ole mitään järkeä siinä että yhteiskunnan tuella voi esimerkiksi vaihtaa öljykattilan toiseen tai että tuetaan sitten tällaista kesämökin muuttamista ympärivuotiseksi vaan kyllä siinä pitäisi olla ekologinen rajaus ihan ehdottomasti

edustaja rehulalle toteaisin että minun puolestani nimenomaan välikysymyksiä saa tehdä että missään nimessä en ole niitä rajoittamassa mutta jos niitä teette niin olisi kohteliasta ja hienoa jos ihan oikeasti kuuntelisitte myös vastauksen

koska energiatodistuksen tiedot tallennetaan tietojärjestelmään ennen kuin todistus on olemassa on syytä säätää myös siitä milloin energiatodistus katsotaan toimitetuksi aralle